voitteko arvioida tätä tilannetta onko hintalaatu suhde nyt jotenkuten paikallaan

onko se oikein

kun täällä on töissä monta vuotta niin huomaa että oppii nauttimaan pienistä muutoksista

mutta samaan aikaan kun nyt rahaa myös suunnataan juuri tähän energiansäästöön ja uusiutuviin ja kun tämmöinen suora tuki niihin on jo poistettu niin jos näin joskus tapahtuu pitäisikö jättää ainakin niiltä osin voimaan tämä kotitalousvähennys näihin energianmuutostöihin

arvoisa puhemies

useat heistä velkaantuivat kun julkisuudessa annettiin ymmärtää että suomi on euroopan japani jossa jatkuva kasvu ja kehitys on turvattu

kun ensi vuonna ja siitä eteenpäin ei ole varmaankaan paljon rahaa mihinkään hyvään niin sitten meidän täytyy näitä muuttaa missä on jo kuten kotitalousvähennys enemmän ohjaavammaksi ja samaten maataloustuen ympäristöpuoli

toivottavasti tämä kaikki ei jälleen toistu

se ei ole pahaa tahtoa jos sanoo että ei ole niin montaa henkilöä jotka tekevät sitä hyvää ja laadukasta työtä koska se ei varmaan ole kenenkään tavoite että tänne lait menevät edestakaisin ja tulevat korjattavaksi koko ajan

nyt täytyy toivoa että esitetyt muutokset konkreettisesti helpottavat näitä kovia kokeneita kansalaisia ja heidän elämäänsä johon he eivät itse päässeet paljoakaan vaikuttamaan

tämän esityksen kohdalla on syytä antaa kiitos hallitukselle ja myös lakivaliokunnalle joka on yksimielisesti tämän esityksen käsitellyt ja saanut myös hyvän mietinnön aikaan

minä olen vain yksi ihminen joka yrittää yhteen suuntaan mennä

irina krohnin aloitteesta vaalirahoitusta ruvettiin säätelemään en olisi voinut koskaan kuvitella miten suurista summista oli kysymys niin puolueiden kuin ehdokkaidenkin osalta

erittäin hyvä järjestelmä

mutta iloitsen siitä että pieneltä osin tässä mennään oikeaan suuntaan ja eteenpäin

arvoisa puhemies

se lisää kunnan menoja kaksi kertaa niin paljon kuin mitä valtio tästä uudistuksesta maksaa

pääkaupunkiseudun kuntien kannalta tämä on erittäin rasittavaa että näin tapahtuu koska nämä valtionosuudethan häviävät täältä etelä suomen kunnista lähes kokonaan tämän verotulotasauksen myötä joten ei tämä mikään hirveän positiivinen asia ole kunnille

on tärkeää että yhteiskunta tukee pienten lasten osa aikaista kotihoitoa ja näin helpottaa työn ja perhe elämän yhdistämistä

mitä pienempi lapsi on sitä parempi hänen on olla kotona ja oman vanhemman läsnäolo ja hoiva on tietysti paras mahdollinen vaihtoehto

valitettavasti monilla vanhemmilla ei kuitenkaan ole taloudellisia mahdollisuuksia jäädä vanhempainvapaan jälkeen kokonaan kotiin

tällaisissa tapauksissa osa aikainen työ on usein hyvä vaihtoehto ja on hyvä että yhteiskunta edes hiukan korvaa lastensa hyväksi töitä vähentäville vanhemmille aiheutuvia ansionmenetyksiä

nyt käsiteltävä hallituksen esitys parantaa nykytilaa mutta toivottavasti jatkossa saamme perheiden palveluihin tuntuvampiakin parannuksia

lasten hyvinvointiin panostaminen maksaa itsensä tulevaisuudessa moninkertaisesti takaisin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

heillä se on todella tuottanut muun muassa sen että päihdeongelmainen ihminen kun koko perhe tukee että ole nyt ilman alkoholia pystyt olemaan kotona etkä mene vankilaan todella pystyy parempaan kuin missään muissa olosuhteissa kun siinä on todella porkkanaa ja keppiä ja koko perhe tukee

tämä tuomion aika on joskus ainoa hetki jolloin isä tai äiti on ollut päihteettömänä kotona ja käyttäytynyt hyvin ja se voi olla aika hyvä portti hyvään elämään

tätä tarkoitusta varten erityisesti sekä hoitovapaata että sitten oikeutta osittaiseen hoitorahaan on käytetty

meillä työelämä muuttuu hurjaa vauhtia ja olemme antaneet yhä enemmän elinkeinovapauksia siis siten että työn ja perheen yhteensovittaminen on joillakin ryhmillä selvästi vaikeutunut ja odottaa vielä ratkaisua

jos ostetaan lisää maata ja se on toisen nimissä niin se on hänen myös tämänkin jälkeen

arvoisa puhemies

meilläkin pyritään kaikki aktivoimaan niin kuin ruotsissa mutta ruotsalainen asiantuntija sanoi etteivät he saa kaikkia sielläkään töihin vaan he tekevät sitten erilaisia toimenpiteitä

meillä suomessahan ollaan varovaisempia kuin ruotsissa siinä että me olemme poistaneet sellaisia rikosmuotoja tästä toimenpiteestä jotka meidän mielestämme eivät sovi siihen jotka ovat siihen liian vaarallisia tai joissa on semmoisia rikoksentekijöitä joille emme halua antaa tätä mahdollisuutta

siksi me häntä kuuntelimme

arvoisa puhemies

kun sosialidemokraatit tässä kritisoivat että hallitus on löysä niin voi sanoa ainakin puolustukseksi sen että mitä nyt olen pystynyt huomaamaan niin itämeri selonteon tämä kotimainen versio on ainakin tiukempi kuin eun strategia eli olemme me kuitenkin parempia täällä

mutta siellähän vaikuttaa siltä että se ainoa konkretia on fosfaattiset pesuaineet mikä vaikuttaa ehkä puolassa missä se vaikuttaa enemmän kuin täällä kun meillä kuitenkin suurin osa ihmisistä asuu kaupungeissa ja on kuitenkin vedenpuhdistussysteemit

mutta voisiko tässä tehdä semmoisen esityksen eun suuntaan että saataisiin jotain konkretiaa että jos ei koko eu suostu tähän fosfaattidirektiiviin niin ainakin itämeren valuma alueille tehtäisiin tämmöinen erikoisdirektiivi jokin tämmöinen vähän eriytetty asia itämeren valuma alueille

ihannehan olisi että koko eun maataloustuki eriytettäisiin itämeren valuma alueella ja siellä olisi ympäristötukea kaikissa maissa joka suunnattaisiin juuri rannikkoalueille näille kalteville pelloille niin puolassa suomessa kuin ruotsissakin näissä kaikissa itämerenmaissa

arvoisa puhemies

haluaisinkin tietää tarkoittaako se sitä että he oikeasti ostaisivat myös vakuutuksen sille vastuulle vai onko se vaan sellainen vastuu että jos tulee onnettomuus firma menee konkurssiin käyttämätöntä rahaa löytyy ja sen jälkeen suomen valtio kuitenkin maksaa viulut tai vähintäänkin niin että tvo fennovoima ja fortum sitten tukisivat toinen toisiaan niin että kun jollekin tapahtuu joku ongelma niin toiset tulevat vastaan

onilla on enemmän rahaa

se on iso iso yritys

minäkin yhdyn siihen että se että saadaan nyt voimaa tällaisen lain läpiviemiseen johtuu kyllä aivan taatusti journalisteista jotka ovat tehneet sen työn elikkä tavallaan antaneet sen paineen sen pakon että meidän täytyy tämä saada aikaiseksi

jos joku mainostaa itseään pienten lasten ystävänä ja oikeasti häntä rahoittaa joku aivan muu taho niin onhan se reilumpaa että kertoo että olen kyllä pienten lasten ystävä mutta myös näiden tahojen ystävä jotka minua rahoittavat

täällä on ollut paljon puhetta siitä kampanjakatosta ja tarastin työryhmästä että työryhmän esitystä muutettiin annettiin hallituksen esitys

siinä tilanteessa kun puoluesihteerit sitten kävivät vielä neuvotteluja niin siellä tosiaan tämä kampanjakatto on poistettu mutta sen tilalle tuli kaksi parannusta

toinen näistä on se että paikallisyhdistysten tilit myös on otettu auki elikkä nähdään mitä rahaa siellä liikkuu mikä on erittäin tärkeä asia myös paikallisesti paikallisesti voi olla paljon vaikutusvaltaa että kuka rahoittaa mitäkin paikallisyhdistystä mikä vaikuttaa kaavoihin ynnä muuta

elikkä tämä vetää nyt rajoja sille miten paljon yksi lahjoittaja voi antaa per vuosi eli miten suuri on se kiitollisuuden taakka tai velka mitä tulee tälle puolueelle

ja kun oli semmoinen tilanne että meillä oli siinä sitten mahdollisuus ottaa vastaan tällainen lakiehdotus johon kuului melkein koko tarastin työryhmän esitys plus nämä paikallisyhdistykset plus tämä yksittäisen lahjoittajan katto niin silloin tämä oli niin hyvä esitys että se tuollaisenaan voi ottaa ja voi olla siitä erittäin ylpeä ja iloinen että näin mennään eteenpäin

ja se todella vaikuttaa myös siihen ihmiseen itseensä että se rajoittaa sitä kun vaalikuume iskee tulee semmoinen olo että en näy en näy ollenkaan niin silloin kun tietää että meillä on tämä kampanjakatto niin oma vaalityökin rauhoittuu

tämän takia ihan vakavissani enkä minään vitsinä ehdotan että eri vaalipiireissä koska eri vaalipiireissä on kovin erilainen tilanne mitä maksaa normaali kampanja sovittaisiin keskuudessamme mikä on reilu kampanjakatto ja tehdään se avoimesti

sasi tässä

eduskunta edellyttää että hallitus selvittää tulisiko nykyisen salaisten pakkokeinojen käyttöä koskevan valvontajärjestelmän lisäksi perustaa asiantuntijoista koostuva toimielin joka valvoisi esitutkintaviranomaisten toimintaa ja pakkokeinojen käyttöä

ja toinen

yleensä tämä paksu paperipinkka täältä menee suurelta osin paperinkeräykseen hieman turhaankin voisi olla sähköisessä muodossa mutta tämä kirjanen ei kyllä mene paperinkeräykseen

todella toivon että tätä myös käännetään monelle kielelle että voimme jakaa tätä myös muille koska tämä sama keskustelu käydään ihan taatusti juuri nyt erittäin monessa maassa

sitten kun täällä on nämä skenaariot lopussa ja meillä varmaan jokaisella on oma lemppari niin sieltä sitten yritetään löytää jonkinmoinen kompromissi että saadaan tämä laiva eteenpäin

toivon todella että me voimme tähän kaikki yhtyä ja viedä tätä asiaa vaan eteenpäin ja sitten hakea skenaarioista mikä on semmoinen joka toimii meillä myös seuraavassa hallituksessa

tämmöinen meidän keskinäinen nahistelumme ei varmaankaan paranna tilannetta vaan niin kuin valtiovarainministeri sanoi nyt tarvitaan me henkeä suomessa ja pääministeri myös päättäjien kesken

ero on siinä että jos täällä joku meistä esittää kunnille jotain miljoonia niin sen voi sanoa näin vaan mutta jos pääministeri sanoo jonkun luvun se on pakko tehdä

elikkä nyt me annamme palautetta nyt tulee paljon paljon palautetta muun muassa kunnista ja myös ministerit kiviniemi ja pekkarinen ovat sanoneet että pitää antaa kunnille lisää ja muuttaa jakoperusteita ynnä muuta

sitten jos me tästä jatkamme ja joskus löydämme sen pohjan ja pohjakosketuksen niin onko tässä jo nyt pohdittu jos ei olekaan niin että mennään ylöspäin vaan jos me jäämmekin sille tasolle paljon alemmalle tasolle kuin missä nyt olemme olleet elikkä me jäämme sinne alas ja jatkamme siellä